arvoisa herra puhemies

ympäristönsuojelulakia koskevissa hallituksen esityksissä on vakiintuneesti luvanvaraisuuden muutostilanteessa käytetty yhden tai kahden vuoden siirtymäaikoja

siinäkin mielessä on kohtuutonta jos heille kohdistuu lisäleikkauksia vaikka he ovat hoitaneet leikkauksista osansa nyt jo kolmannen hallintouudistuskierroksen myötä

mikäli määräaikaa pidennetään vain pari vuotta uuden ympäristönsuojelulain säätämisen jälkeen voi helposti käydä niin että toiminnanharjoittajat jatkavat odottelua ja tilanne on sama viiden vuoden siirtymäajan jälkeen

sen lisäksi tärkeää on että esimerkiksi jonkin erityisalan asiantuntijapoliisien ammattitaito ja erityisosaaminen saadaan myös uudistusten jälkeen täysimääräisesti käyttöön

esimerkiksi haja asutusalueiden jätevesisäädöksistä on opittu että lisäaika johtaa helposti uusiin lisäaikavaatimuksiin ja lopulta jopa koko säädöksen vesitysesityksiin

etenkin kun kyse on elinkeinonharjoittajista on perusteetonta palkita pitkällä lisäajalla heitä jotka ovat jättäneet noudattamatta lain määräyksiä ja kirjauksia ja tämän salin tahtotilaa

tästä asiasta on myös tiedotettu muun muassa ministeriön ja elyjen kautta varsin tehokkaasti joten uskallan väittää että tietämättömyydestä miten toimia ei voi olla kyse siinä että nämä lupaprosessit ja lupa asiat ovat hoitamatta

on sinänsä tietysti ikävää toteuttaa säästöpolitiikkaa mutta valtion velkaantuminen on saatava aisoihin tästä me olemme toivottavasti kaikki tässä salissa samaa mieltä

poliisi on kohdannut merkittävät uudistushankkeet ja niiden jälkeen poliisi ansaitsee työrauhan ja riittävät resurssit erittäin tärkeän tehtävänsä suorittamiseen

tänään siitä kyllä ollaan oltu todella huolissaan monissa monissa puheenvuoroissa ja eilen päivää ennen välikysymyskeskustelua tuli myös esityksiä rahoista

asiasta ei myöskään pyydetty lausuntoja ja näin ollen ehdotuksen ympäristövaikutuksia ei ole myöskään tämän ajan lisäämisen puolesta arvioitu

oikea ratkaisu lain noudattamatta jättämiseen ei ole pitkien lisäaikojen myöntäminen vaan riittävä tiedotus ja valvonta

ympäristövaliokunnan käsittelyssä jätimme kaikkien valiokunnassa vaikuttavien oppositiopuolueiden yhteisen vastalauseen joka pitää sisällään siis yhden pykälämuutoksen ja tämä pykälämuutos pitää sisällään sen että tästä viiden vuoden siirtymään tai tämä viiden vuoden siirtymäaika korvataan kahdella vuodella

esimerkiksi lukiokoulutuksessa haetaan järjestämiseen yhteistyömalleja ja hallinnolle laajempaa pohjaa eli tehostetaan hallintoa ja suunnataan voimavaroja hallinnosta opetukseen ja erityisesti opetuksen laadun parantamiseen eiköhän se ole kaikkien meidän tahto

me näimme oppositiopuolueiden toimijoina ja vaikuttajina että tämän kahden vuoden lisäajan tulee riittää jotta kaikki turvetuottajat saavat toimintansa lain mukaiseksi ja siihen ei vaadita tätä viiden vuoden siirtymäaikaa

meidän on valtiovallan taholta paitsi mahdollistettava alueelliset luovat ratkaisut myös ohjattava niin kuin tämä esillä ollut rahoitusmalli tekee järkeviin toimintatapoihin

arvoisa herra puhemies

asiasta on tullut todella paljon yhteydenottoja kansalaisilta ja etenkin heiltä joita asia koskettaa läheltä eli reumasairailta itseltään ja heidän omaisiltaan

työ koulutuk sen eteen jatkukoon vähemmän politiikkaa enemmän tekoja tunneilla

kelahan omistaa äänten enemmistön reumasäätiöstä jonka sairaala reuma on

oma puolensa on tämän lakkautuksen inhimillinen puoli

reuman sairaalassa oli ammattitaitoisen ja osaavan henkilökunnan ja hyvän kokonaisvaltaisen hoidon lisäksi myös olemassa esimerkiksi lapsipotilaille tärkeä vertaistuki jonka merkitys nuorelle reumapotilaalle on välttämätöntä

tämäkin arvokas puoli menetetään reuman sairaalan sulkupäätöksen myötä

arvoisa herra puhemies

nyt kun päätös reuman sairaalan lakkauttamisesta on tehty eikä sitä liene mahdollista peruuttaa kiinnittyy huomio reuman potilaiden kohtaloon

tämä on tullut varsin selväksi reumapotilaita ja heidän omaisiaan kuunnellessani

asiallisesti ottaen tämä reumasairaalan nopea konkurssiin ajo hävitti kansainvälisesti arvostettua huippuosaamista jota ei enää ole mahdollista saada takaisin

vaikka tampereen yliopistossa on reumatologian professuuri niin esimerkiksi tk lääkäreiden ja hoitajien koulutus tapahtui heinolassa

hallituksen esitys jättää avoimia kysymyksiä rataverkon maksuperusteista terminaalien ja yksityisraiteiden kunnossapidosta ja käytöstä sekä eri ratapalveluiden tarjoamisen hallinnollisesta taakasta tilinpidollisen eriyttämisen myötä

hallituksen esityksen kannatettava ajatus rataverkon kilpailuneutraliteetista haltijasta ja käyttäjästä huolimatta vaatii vielä lisäselvityksiä

avoimessa kilpailutilanteessa kustannusten asianmukainen välittyminen kuljetussuoritteisiin sekä ratainfrastruktuurin kulumiseen nähden on huomioitava markkinaehtoisuuden kannalta ja siirrettävä kustannuksia käyttäjille

tosiaankin tässä hallitus esittää että ympäristönsuojelulakia muutetaan niin että vesien laadun tarkkailututkimuksiin liittyvästä kansallisesta hyväksymismenettelystä tullaan luopumaan

rataverkkoa tulee hallita kokonaisuus huomioiden niin että eri toimijoiden tarpeet tulee huomioitua ja matkaketjut niin henkilö kuin tavaraliikenteen osalta ovat järkeviä

nykylain mukaan niin kuin edustaja hassi tässä totesi ympäristönsuojelulain mukaiseen luvanvaraiseen toimintaan liittyvää vesien laadun velvoitetarkkailua voi tehdä vain suomen ympäristökeskuksen hyväksymä toimija joka täyttää tietyt edellytykset jotka koskevat muun muassa tekniikkaa laatujärjestelmää ja henkilökunnan pätevyyttä

suomen raideliikenteen tulevaisuuden kannalta olisi ensisijaisen tärkeää että lainvalmistelu tehtäisiin kokonaisuutena huolellisesti ja hätiköimättä

mikäli tämä esitys toteutuu velvoitetarkkailusta vastaavan yrityksen osaamisen arvioiminen jää ympäristölupaa vaativaa toimintaa harjoittavan yrityksen vastuulle yksinään ja kansainvälisestikin katsoen on tärkeä muistaa että tämä malli on varsin poikkeuksellinen koska yleensä tarkkailua hoitavat viranomaiset

lyhyemmällä aikajänteellä suomen energiantarpeeseen voidaan vastata käytännössä vain kotimaisella ydinvoimalla

muissa euroopan maissa olemme nähneet raideliikenteen kilpailun varjopuolia kun liikenne on jakautunut kannattaville ja kannattamattomille rataosuuksille kasvattaen junaliikenteen kuluja sekä pysäyttäen rataverkon kehittämisen

voidaanko sitten ydinvoiman turvallisuuteen luottaa

ydinjätteen kohdalla varastointi on tehtävä käsittämättömän pitkäksi ajaksi niin että tämän päivän päätökset koskettavat sukupolvia toistensa jälkeen hamaan tulevaisuuteen

ehdotus on edellä olevan perusteella että lakiehdotukset hylätään ja tämän vastalauseen ovat allekirjoittaneet valiokuntakäsittelyssä sosialidemokraatit vasemmisto ja vihreät

minä kannatan normien purkamista varsin lämpimästi se on hyväksyttävää

ydinjätteen varastointiin onkin kiinnitetty paljon huomiota ja sen moninkertaiset varmistusmekanismit vaikuttavat melko vakuuttavilta mutta ihmisen synnyttämässä teknologiassa on aina oma muttansa

varmasti jokainen tässä kansanedustuslaitoksessa miettii näin mutta esimerkiksi tässä kohdassa normien purkua ei todellakaan pidä tehdä ympäristön kustannuksella

omalla tavallaan pelkään että tässä on niin käymässä koska pahimmassa tapauksessa ympäristöluvan edellyttämien mittausten huono laatu voi johtaa ympäristön pilaantumiseen ja siihen että ympäristöä yli lupaehtojen saastuttavat toimijat saavat jatkaa toimintaansa myös näitten reklamaatioiden jälkeen

energiapolitiikan perustotuus on kuitenkin se ettei mikään tuotantotapa ole ongelmaton tilanteessa jossa energiaa tarvitaan suuria määriä ja jossa energiankulutus kasvaa entisestään

muun muassa tuosta syystä me pidimme valiokunnassa oppositiosta käsin tärkeänä että vesien laadun tarkkailututkimusten laatu ja tekijöiden pätevyys varmistetaan

se voidaan tehdä määrittelemällä asetuksella mittausten laatuvaatimukset ja mittauksia tekevien toimijoiden pätevyysvaatimukset ja tähän viittaa tämä vastalauseen lausumaehdotus joka on tässä vastalauseessa merkattuna

pitkän pohdinnan jälkeen olen sitä mieltä että ydinvoima on vähiten paha tuotantomuoto nykyistä parempien energiamuotojen kehittämistä odotellessa

jos kaikkiin anottuihin lupiin vastataan myöntävästi on asia tavallaan ratkaistu pitkäksi aikaa eteenpäin

on selvää että ydinvoimalaa ei rakenneta yksin kotimaisin voimin mutta yritysten valmentamisella ja aktiivisella tiedottamisella kotimaisen työvoiman osuus saadaan mahdollisimman suureksi

edustajia

oosi ja

piikkiön

ossaamo oyn edustaja kimmo

harmaata taloutta hyväksi käyttävät tahot on lainsäädännössä suljettu lähes kokonaan rikosoikeudellisen ja usein myös verotuksellisen vastuun ulkopuolelle

ensi vuoden budjetti on valitettavasti jatkoa viime vuosien kehitykselle jossa talousarvion toisensa jälkeen joudutaan tekemään aina hankalia käy talousarviossa toisensa jälkeen joudutaan tekemään aina hankalia ja ikäviä päätöksiä

olemme varmasti kaikki samaa mieltä siitä että velkaantuminen on saatava kuriin nopealla aikataululla

siksi budjetti rakentuu toisaalta elvyttävien elementtien kuten korjausrakentamisen lisäpanostusten ja toisaalta maltillisten leikkausten varaan

arvoisa rouva puhemies

suomen verohallinnolla ei ole nykyisen lainsäädännön puitteissa keinoja valvoa tehokkaasti täällä ilman kiinteää toimipaikkaa toimivia ulkomaisia yrityksiä eikä myöskään niiden työntekijöitä

kuka tämän kiistää osittain puhuu muunneltua totuutta

kun valtion kassa ammottaa tyhjyyttään ja leikkauksia on pakko tehdä silloin on tärkeää että päätöksiä tehdään oikeudenmukaisesti ja niin että niiden myötä kenenkäänasiat niin että niin ettei niiden myötä kenenkään asema heikenny kohtuuttoman paljon

tätä harkintaa ja vaikutusarviota on tehty paljon ratkaisuja tehtäessä mutta lisäksi on ensiarvoisen tärkeää että päätösten vaikutuksia myös seurataan tarkasti jatkossa

nykyresurssit eivät mahdollista työsuojeluviranomaisten riittäviä työpaikkakäyntejä jotka ovat monin paikoin ainut tehokas tapa kitkeä harmaata taloutta

lainsäädäntöä on selkeytettävä ja tulee kehittää eri viranomaisten yhteistyötä ja lisätä yhteistyötä muun muassa poliisin tullin verohallinnon työsuojeluviranomaisten ja rajaviranomaisten kesken